se olisi palvelujen ja lähidemokratian kannalta suurkuntaa huomattavasti parempi vaihtoehto

koska moni työ kelassakin on jo netissä olisi tässä toisaalta myös hyvä hetki alueellistamisen ja joustavien työratkaisujen kehittämiseen laitoksen sisällä myös keskushallinnossa ja on huolehdittava siitä että tämä paikallistaso todellakin säilyy koska suurin käyttäjäryhmä ikäihmiset ei todellakaan kaikki ole siellä netissä ja siksi paikallistason fyysinen toiminta on säilytettävä

alkolukko hyvänäkin asiana on kuitenkin pakkokeino johon on täytynyt turvautua koska rattijuopumusta ei tässä maassa näköjään saada kitkettyä

sen takia on juuri oikeudenmukaista tukea heitä

arvoisa puhemies

edellä olevin perustein esitän seuraavaa epäluottamuslausetta

tarvittaisiin itse asiassa myös näitten monilapsisten perheitten tukemiseksi lapsivähennyksiä tasaamaan muun muassa asumis ja liikennemenojen kasvusta johtuvia verolisiä lapsiluvun kasvaessa ja kaiken kaikkiaan syntyvyys pitäisi ottaa selvemmin mukaan väestörakennetavoitteisiin koska syntyvyys suomessa on huolestuttavan alhainen

eduskunta katsoo että hallitus on asumisen ja palvelut keskittävällä kuntapolitiikallaan vaarantamassa kuntien talouden asukkaiden tarvitsemat hyvinvointipalvelut ja niiden saavutettavuuden sekä kansalaisten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuudet sekä toteaa ettei valtioneuvosto nauti eduskunnan luottamusta

itse pidän tärkeänä sitä että rahoituksen puute ei saa vaarantaa laissakin määrättyä ylen julkisen palvelun tehtävää joten mediamaksun suuruuden täytyy olla riittävän korkea ja tähän asiaan täytyy ratkaisun löytyä

pitääkin kysyä miksi valistustyö ei vuosikymmenten työstä huolimatta ole tuonut toivottua tulosta ja mistä johtuu se että esimerkiksi tiukentunut liikennekuri ei myöskään ole tuottanut sitä tulosta mitä nimenomaan tässä rattijuopumusasiassa toivoisi tapahtuneen

senkin takia tämä hallituksen esitys on täysin perusteltu

tässä yhteydessä peräänkuulutan myöskin poliisin resursseja tehostetun liikenneturvallisuuden hoitamiseksi samoin valistus ja päihdetyöhön suunnattuja panoksia pitäisi miettiä myös liikenneturvallisuuden näkökulmasta

myöskään autokouluissa ajo opetuksen yhteydessä annettua rattijuopumuksen vastaista työtä ei voida sivuuttaa eikä vähätellä

siihen ollaan ehkä ehdottamassa kansanedustajajäsenten lisäksi myös ulkopuolisia asiantuntijajäseniä koska kannetaan huolta julkisen palvelun tehtävän valvonnasta mikä mielestäni jossain mitassa onkin ihan hyväksyttävä asia

olisiko jopa sielläkin mahdollisuuksia tehostaa asennekasvatusta nimenomaan nuorten kuljettajien keskuudessa

arvoisa puhemies

peruslähtökohdan täytyy kuitenkin edelleen olla parlamentaarinen kokoonpano sillä jo ylen hallituksessa on huomioitu yhteiskunnan monipuolinen osallisuus nimenomaan eduskunnan ulkopuolelta

eun aluekehityspolitiikka on korvaamaton väline luoda uusia työpaikkoja ja uutta yrittäjyyttä erilaisilla alueilla ihan joka puolella suomea